demarit olivat hallitusvallassa monta vaalikautta ja sosialidemokraattinen oikeusministeri olisi voinut hyvin tuoda sellaisen esityksen

larikan kanssa täysin samaa mieltä ja todellakin mainonnan rajoittaminen ei ole ainoa eikä edes tärkein keino

haluan vielä ministeri lehtomäelle todeta että kun olemme tästä ruotsin mallista puhuneet niin ero on juuri siinä mitä ed

minä näen että tämä on nyt pelkästään jarruttelua tämän esityksen läpimenolle että nyt ryhdytäänkin yhtäkkiä puhumaan vaalialuejärjestelmästä

tämän lakiesityksenhän on tarkoitus tulla voimaan jo kesällä elokuun alusta mikä sekin on erittäin hyvä asia ja toivottavasti informaatio etenee ripeästi tuonne koko terveydenhuollon kenttään missä mennään

maailman terveysjärjestön arvion mukaan kaikkein tärkein keino vähentää alkoholihaittoja jotka ovat suorassa suhteessa alkoholin kulutukseen on alkoholin hintaan vaikuttaminen seuraavaksi tärkein keino on vaikuttaa saatavuuteen ja kolmanneksi tähän mainontaan

kallis painotti että siellä tavoitteena tai tähtäimenä on nimenomaan tuo vesistöjen ravinnekuormituksen vähentäminen eikä siis ympäristökuormituksen vähentäminen mikä on tässä asetuksessa

kuolleen ihmisen elimiä kudoksia ja soluja saadaan irrottaa jollei ole syytä olettaa että vainaja eläessään olisi vastustanut sitä taikka että hänen lähiomaisensa tai muu läheisensä vastustaisi sitä

arvoisa herra puhemies

kaikkien niiden puolueiden jotka ovat kannatukseltaan vaalipiirissään alle tuon äänikynnyksen suuruisia äänestäjien äänen painoarvo ei ole silloin sama kuin niissä vaalipiireissä joissa äänikynnys on matalampi

kun resurssit ovat niukat niin on erityisen tärkeää huolehtia siitä että viranomaisten toimivaltuudet ovat riittävät

tämä viimeinen lause tässä eli se että lähiomainen tai muu läheinen vastustaisi sitä siis tämä läheisten veto oikeus on käytännössä saanut ylikorostuneen aseman hidastaen elinsiirtotoimintaa

varsinkin kun huoltoasemat liittyvät nimenomaan autoilijoiden huoltamiseen niin on aika ristiriitaista että siellä samanaikaisesti merkittävä osa katteesta tulee nimenomaan alkoholin myynnistä

kyllähän meillä tällä hetkellä nimenomaan tiedustelun kannalta on selvästi puutteita lainsäädännössä esimerkiksi terrorismin torjunnan näkökulmasta

sen takia vetoan kaikkiin eduskuntapuolueisiin että todella saisimme nyt tämän vaalikauden aikana

itse en puolestani toisin kuin te ole lainkaan tyytyväinen tähän aborttilakiimme ja varsinkaan sen soveltamiseen

tiedustelu vain jää yli hyväksytyksi tiedustelulait sisäisen turvallisuuden osalta jotta saisimme oman lainsäädäntömme samalle tasolle kuin esimerkiksi muissa pohjoismaissa

kun kuolema näissä tilanteissa on ennalta arvaamaton omaiset ovat yleensä erittäin järkyttyneitä eikä heillä ole juuri aikaa valmistautua siihen päätökseen saako tästä rakkaasta vainajasta irrottaa elimiä

sitten haluan vielä nostaa esiin sen että viime kauden lopulla sisäministeriössä tehtiin perusteellinen selvitys niin sanotusta jälkikäteen ilmoitettavasta kotietsinnästä

olen moneen kertaan ministeri orpolta kysynyt missä vaiheessa tuo lainsäädännön valmistelu on

lisäksi kun tämä voimassa oleva laki jättää varsin väljästi määritellyksi tämän lähiomaisten ja läheisten joukon niin keneltä kaikilta lääkärin tulisi kysyä kun puhutaan lähiomaisista ja läheisistä

mäkelän esille ottama oman vastuun korostaminen on tärkeä mutta kyllä se jäi hiukan abstraktiksi millä tavalla tämän me poliitikkoina veisimme läpi

tässäkin suhteessa meillä on selvä puute verrattuna muihin pohjoismaihin ja toivon että tässä päästään eteenpäin

viisi meillä ei jää että kiina toki alkoholivalistus jossa tätä omaa vastuuta voi korostaa on tärkeää ja sitä kouluissa annetaan mutta valitettavasti esimerkiksi kouluterveystutkimuksessa todettiin että ei ollut mitään eroa nuorten päihteiden käytössä sillä oliko koulussa annettu alkoholivalistusta vai ei

omaiset saattavat olla ulkomailla ja heitä ei välttämättä tavoiteta tämän lyhyen ajan sisällä ja sen lisäksi lähiomaiset saattavat olla keskenään erimielisiä vainajan elinten irrottamisesta jolloin myös sitten tämä elimen irrottaminen estyy

mielestäni tästä täytyisi myös herättää keskustelua ja olisi kovin mielenkiintoista kuulla lakivaliokunnan puheenjohtajan näkemys tästä aiheesta eikö tässä nyt loukata aivan selvästi tämän ikäisten lasten ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia ja toisaalta tosiasiassa kaikki aborttirajat ovat keinotekoisia

ehkä oli sitten huonolaatuista tämä päihdevalistus mutta valitettavasti se ei näytä olevan se tehokkain keino vaikuttaa vaikka sitäkin varmasti tulee edelleen käyttää

edustaja heinäluoma on kyllä tuossa analyysissään siinä oikeassa että euroopan unionin turvallisuusulottuvuus tämän päätöksenteon myötä jota kokonaisuutta nyt käsittelemme selkeytyy ja vahvistuu

sen sijaan se mikä tässä tutkimuksessa näkyi oli vanhempien valvonta se että vanhemmat tietävät missä nuori menee ja tuntevat hänen kaverinsa

arvoisa rouva puhemies

tarkastusvaliokunta todellakin tässä mietinnössään kiinnitti huomiota hallituksen vuosikertomuksiin ja tätä vuosikertomusmenettelyähän on jo kehitetty aiempien eduskunnan toiveiden pohjalta mutta kyllä siellä hyvin vahvasti nousi esiin se näkemys että edelleen kehittämisen tarvetta on nimenomaan luettavuuden suhteen

se mistä valiokunnassa käytiin aika paljon keskustelua oli tuo perustuslakivaliokunnan lausunto joka kyllä mielestäni joltakin osin vähän hämärtää ja vesittääkin tätä hallituksen esitystä

sen jälkeen ei ole mitään sellaista rajaa jossa voitaisiin sanoa että nyt tästä alkiosta tuli ihminen ja nyt häntä täytyy alkaa suojella ja jo varsin varhaisessa vaiheessa elimet raajat ovat kehittyneet ja kyseessä on hyvin eläväinen ihmisyksilö joten kyllä tässä mielestäni meillä nykykäytännössä harrastetaan aika lailla ihmisoikeuksien polkemista ja vieläpä niin että aihe on pitkälti tabu

kyllähän se lisää selvästi sitä ajattelua ja turvallisuudentunnetta että mekin voimme tarvittaessa saada apua jos sellainen tilanne eteen tulee

ja sen lisäksi kyllä edelleenkin haluan korostaa sitä että meidän kansanterveysasiantuntijamme niin suomessa kuin sitten maailman terveysjärjestössä pitävät tärkeänä sitä että vaikutetaan sekä hinnan saatavuuden että mainonnan rajoittamisen kautta alkoholipolitiikkaan

nimittäin siihen jouduttiin valiokunnassa siis perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta lisäämään tällainen lause että ennen kuolleen ihmisen elimien kudoksien tai solujen irrottamista on mahdollisuuksien mukaan selvitettävä vainajan oma elinaikainen käsitys elimiensä kudoksiensa tai solujensa irrottamisesta tässä laissa säädettyyn tarkoitukseen

mielestäni tässä on esimerkki sellaisesta hyvästä innovaatiosta ja ehdotuksesta jota todellakin kannattaisi aika ennakkoluulottomasti tutkia vaikka se tuleekin oppositiosta käsin

mutta menen kuitenkin tähän irakin operaatioon

edustaja meri joka on nyt poistunut keskuudestamme kuvaili sitä miten omassa ammatissaan hän on joutunut tekemään vaikeita ja raskaita asioita esimerkiksi tuomarina murhajuttuja tai lasten seksuaalisen hyväksikäytön juttuja eikä niistä ole mahdollisuutta kieltäytyä

sillä voidaan vaikuttaa nimenomaan niihin kaikkein heikoimpien yksilöiden esimerkiksi suurkuluttajien ja myös sitten toki nuorten alkoholisoitumiseen

en tiedä kuinka moni kansanedustaja esimerkiksi tässä talossa näitä vuosikertomuksia lukee mutta olisi tarpeen että niistä tulisi sellainen merkittävä dokumentti jonka pohjalta voidaan tarkistaa millä tavalla hallitus on pannut toimeen eduskunnan päätöksiä ja eduskunnan tahtotilaa

mielestäni olisi hyvä lähteä siitä ajatuksesta ja periaatteesta että jokainen suomessa syntyvä lapsi onpa sitten se hänen kansalaisuusstatuksensa tai oleskelulupastatuksensa mikä tahansa hänen vanhempiensa kohdalla tämän hienon suomalaisen innovaation äitiysavustuspakkauksen nimenomaan pakkauksena saisi

kehitysyhteistyöhön panostaminen olisi tärkeää paitsi tietenkin siltä kannalta että jokainen ihminen on yhtä arvokas ja tarvitsee apua erityisesti niissä oloissa joissa on vaikeuksia myös ihan antajamaiden näkökulmasta oman edun näkökulmasta

tämä valitettavasti voi johtaa siihen että jälleen joudutaan siihen keskusteluun omaisten kanssa jossa joudutaan vielä tekemään omaisten kanssa tulkintaa mikä oli vainajan elinaikainen käsitys elinsiirroista ja jos joku omainen on sitä mieltä että kyllä vainaja suhtautui myönteisesti elinsiirtoihin ja toinen omainen on taas sitä mieltä että minulla on sellainen käsitys että vainaja suhtautui kielteisesti elinsiirtoihin niin voi tulla edelleenkin näitä hankalia tilanteita

no tällä aloitteella ei todellakaan olla poistamassa lääkäriltä tai hoitajalta velvollisuuksia ottaa osaa vaikeisiin ja raskaisiin ja epämieluisiin tehtäviin vaan tässä on kyse aivan terveydenhuollon etiikan ydinarvosta eli elämän suojelemisesta elämän kunnioittamisesta ja tietenkin siitä miten erilaisten vakaumusten pohjalta sitä tulkitaan

no sitten tässä mietinnössä on erityisesti kiinnitetty huomiota muutamaan tärkeään asiaan joita edustaja ala nissilä jo luettelikin ja erityisesti haluaisin nyt nostaa tämän harmaan talouden torjunnan

ja en pidä sitä lainkaan huonona mainoksena suomen kannalta

mielestäni on hyvä asia jos me pystymme tätä suomalaista tuotetta ja sen mainetta vielä kohottamaan kansainvälisesti

erityisesti tämä tulisi huomioida nyt kun tätä sisäisen turvallisuuden selontekoa valmistellaan ja tuodaan se tänä keväänä vielä eduskunnan käsittelyyn

kulkutaudit terrorismi pakolaisuus tai vaikkapa huumeet ovat ongelmia jotka kulkevat rajojen yli

tässä suhteessa täytyy hallitukselle antaa kiitos siitä että hallitus on jo perunut niitä aiemmin suunniteltuja leikkauksia harmaan talouden torjuntaan nimenomaan poliisin toiminnan osalta mutta edelleen on tarpeen että määrätietoista harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa jatketaan

esimerkiksi tukemalla vaihtoehtoisen tulonmuodostuksen kehittymistä maissa joissa talous perustuu pitkälti huumetuotantoon voidaan vähentää huumetarjontaa sitten täällä omilla kotikulmillamme

maailman lääkäriliitto samoin kuin maailman kätilöliitto ovat lähteneet siitä ja ovat ottaneet sen kannan että henkilökunnalla tulisi olla omantunnonvapaus raskaudenkeskeytykseen liittyen nimenomaan siltä pohjalta että raskaudenkeskeytys sisältää tämän eettisen kysymyksen johon kohdistuu niin erilaisia perusteltuja näkemyksiä ja on tarpeetonta ikään kuin karsia tältä alalta pois kokonaan ne henkilöt joiden vakaumus lähtee siitä että ihmisen elämä ihmisarvo alkaa jo hedelmöityksestä lähtien

mutta joka tapauksessa tämä laki on tässä muodossa selvästi parempi kuin voimassa oleva laki koska voimassa olevassa laissa ihan suoranaisesti edellytetään myös tätä omaisen kantaa

meillähän on kokemusta kuudesta peräkkäisestä vaalikauden pituisesta talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnan toimintaohjelmasta ja nyt ei sellaisesta vielä ole tämä hallitus päätöstä tehnyt

samoin rajavartiolaitoksen osalta meillä on suuria huolia joten tämä täytyy ottaa myös huomioon kun näitä resursseja käsitellään

mutta yritimme tuon mietinnön laatia sillä tavoin selkeyttäväksi että sen pohjalta terveydenhuoltohenkilökunnan olisi hyvä ja helppo tehdä näitä ratkaisuja joita todellakin joudutaan hyvin nopeasti toteuttamaan

onko nyt tarpeen sitten vaalikauden mittainen erillinen toimintaohjelma torjuntaohjelma vai joku kenties pidempi ohjelma se on hallituksen harkinnassa mutta joka tapauksessa tätä työtä ja määrätietoista työtä on tarpeen jatkaa

mielestäni kehitysapua ja toisaalta oman maan köyhien auttamista ei pidä asettaa vastakkain

sen takia mielestäni tätä kysymystä ei pidä rinnastaa vaikkapa niihin vaikeisiin ja raskaisiin tehtäviin joita lääkäreillä on joka päivä hoidettavanaan

ja kyllä meillä rikkailla mailla on sekä etuoikeus että moraalinen velvoite auttaa köyhistä köyhimpiä ja kehitysyhteistyö on olennainen sivistysvaltion tunnusmerkki

valiokunta korostaa että luovutus voidaan toteuttaa jos vainajan elinaikaista mielipidettä ei luovutuksen toteuttamiseen käytettävissä olevan ajan kuluessa pystytä selvittämään

sen vuoksi on tietenkin hyvin surullista elää nyt sellaista aikaa jossa kehitysyhteistyöstä lähes puolet siihen panostettavista resursseista ollaan vähentämässä

suomessa suojelupoliisin tehtävänä on nimenomaan varautua mahdollisten erilaisten vakoilutilanteiden uhkiin ja myös mahdollisiin valtionhallintoon tai valtion toimintaan liittyviin vakoilutilanteisiin

schengen ulkorajojen valvonta täytyy saada kuntoon mutta ei niin että itsenäisten valtioiden vastuu omien rajojensa valvonnasta otettaisiin eun haltuun

ja mielestäni todellakin tätä tulee tulkita niin että jos ei ole selkeää kantaa vainajan kielteisestä näkemyksestä elinluovutuksiin niin siinä tapauksessa tähän elinten irrottamiseen voidaan ja tulee viivyttelemättä ryhtyä

vanhuspalvelulakia on odotettu koko tämän vaalikauden ajan ja lupauksia sen antamisesta on annettu hallituksen taholta useaan kertaan

ja kun tänään euroopan unionin komissio on julkistamassa ehdotuksen uuden eurooppalaisen rajavartiolaitoksen perustamisesta frontexin tilalle niin toivon että suomen hallitus hyvin selkeästi pitäisi kiinni siitä kannasta että jokaisen itsenäisen valtion tehtävä on vastata omien rajojensa valvonnasta eikä tulisi sellaista menettelyä jossa tämä rajavalvonta siirtyisi sitten eun vastuulle jopa vastoin maan omaa tahtoa

täällä on puheenvuoroissa nostettu esiin ydinvoiman onnettomuusriskit ja ydinjätteen mahdolliset terveyshaitat jotka varmasti ovat kansalaisten merkittävin huoli ydinenergiaan liittyen ja sen vuoksi erittäin relevantti keskustelunaihe

tästä norjan tapauksesta itselläni ei ole sen enempää tietoa kuin mitä median kautta olen saanut

nyt kun vaalikausi on lopuillaan niin te ministeri risikko aivan viime tipassa esittelitte luonnoksen laista jota ei siis enää eduskunnassa ennätetä käsitellä ja te tunnustitte sen mitä me kristillisdemokraatit olemme koko ajan sanoneet että pelkät laatusuositukset joihin te itse olette täällä aina vedonnut eivät turvaa vanhusten oikeutta hyvään hoitoon

heikkinen aivan oikein totesi että meidän tulisi panostaa terveyden edistämiseen sen sijaan että pohdimme miten sairaanhoito saadaan rahoitettua ja tämä varmasti sen painopisteen tulee olla

kuitenkin tiedämme että kansalaisista keskimäärin vain joka viides on allekirjoittanut elinluovutuskortin

nyt tästä eteenpäin tuota elinluovutuskorttia ei periaatteessa tarvitse enää edes kirjoittaa muuta kuin siinä tapauksessa että asennoituminen on kielteinen eli haluaa kieltää elinluovutukset

miksi hallitus ei saanut tämän neljän vuoden aikana tätä lakiesitystä aikaan ainoastaan viime tipassa vaalikentille luonnoksen

mutta kuitenkin huomautan että tässä laissa mitä me nyt käsittelemme käsitellään nimenomaan nyt tätä sairausvakuutusta ja sen rahoittamista eikä tämä terveyden edistämisen näkökulma tämän lain kautta niin paljon aukea

on aivan eri asia sitten kehittää frontexia ja vahvistaa sen toimintaa kuin lähteä tällaiselle linjalle mitä komissio on ehdottelemassa

tosiasia on se että jos viime kaudella ei olisi tuota poliisin hallintorakenneuudistusta tehty mikä yhdessä hallituspuolueiden koko hallituksen kesken sovittiin niin meillä olisi sekä liikennevalvonnassa että muussa poliisitoiminnassa useita satoja poliisimiehiä vähemmän siis siinä kenttätyössä olisi vähemmän

ehkä merkittävin ryhmä tässä suhteessa ovat jehovan todistajat jotka suhtautuvat elinluovutukseen kielteisesti ja varmasti on hyvä että tieto tämän uskonnollisen ryhmän kohdalla välittyy terveydenhuoltohenkilökunnalle jotta heidän elimiään ei irroteta

mutta toivon että muistatte tämän oman viestinne siinä vaiheessa kun täällä äänestämme terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn rahoituksesta nimenomaan kuntien valtionosuuksien kautta ja esimerkiksi vaikkapa raskaan psykiatrisen sairaanhoidon ja psyykenlääkkeiden korvausten tarve lisääntyy yhä enemmän ja juuri siksi tarvitsemme muun muassa tasokasta kouluterveydenhuoltoa aikuisneuvoloita matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita mutta ne rahoitetaan ei tämän sairausvakuutuksen kautta vaan nimenomaan kuntien valtionosuuksien kautta niin että oikeastaan tämä teidän keskustelunne kuuluisi siihen kuntien valtionosuuskeskusteluun

herra puhemies

mutta valtaosa meistä suomalaisista on todellakin uskon valmis tähän lainmuutokseen ja pitää sitä hyvänä

on aivan varmaa että myös liikennevalvonnan taso olisi heikompi

inkeri kerolan lakialoitteelle ja tälle hankkeelle jota tällä omallakin lakialoitteellani tuen

poliisin hallintorakenneuudistus mukaan lukien se että liikkuvan poliisin ja paikallispoliisin hallinnot yhdistettiin sisälsi sen että voimavaroja saatiin siirrettyä hallinnosta kenttätyöhön

pidän kyllä merkillisenä sitä että ranskassa joka on tunnettu viinimaa on jo useita vuosia ollut tämä mielikuvamainonnan kielto voimassa eli siellä on pelkästään tämä tuotetietojen mainostaminen sallittua ilman näitä mielikuvallisia elementtejä

taustalla tietenkin on tämä kireä taloustilanne joka edelleenkin meillä jatkuu ja jonka kanssa poliisi valitettavasti joutuu toimimaan

aivan varmasti se että asennetasolla saadaan muutosta aikaan nimenomaan niin että alkoholinkäytössä painopiste siirtyisi pois tästä humalahakuisesta juomisesta alkoholin niin sanottuun sivistyneeseen käyttöön on varmasti se kaikkein toivottavin muutos mitä yhteiskunnassa odotetaan

mutta on aivan selvää ja toivon että edustaja ottaa asiasta tarkemmin selvää vaikka tuolta sisäministeriöstä käsin että tämä uudistus joka tapauksessa oli liikenteen valvonnan kannalta myönteinen uudistus

opettajilta ja vanhemmilta on tullut huolestuneita yhteydenottoja siitä että omassa koulussa on luovuttu tai ollaan luopumassa sellaisista jouluperinteistä kuin enkeli taivaan virsi joulukuvaelma tai jouluevankeliumi

kun täällä kokoomuslaiset edustajat ovat niin hyviä puheenvuoroja käyttäneet niin varmasti pystytte kokoomuslaiseen peruspalveluministeri risikkoon vaikuttamaan myönteisellä tavalla

kaikin keinoin siihen täytyy

arvoisa rouva puhemies

olen tuon luonnoksen lukenut ja pidän siinä ongelmana sitä että siinä ei kuitenkaan nostettaisi lain tasolle näitä suosituksiin perustuvia henkilöstömitoituksia mikä on tosiasiassa se suurin ongelma vanhuspalveluissa puhutaanpa sitten kotipalveluista tai laitoshoidosta

oppilailla on kyllä omantunnon syistä oikeus kieltäytyä esimerkiksi joulujumalanpalveluksesta mutta sen sijaan perustuslakivaliokunta mietinnössään tähdensi sitä että nämä kristilliset juhlatraditiot esimerkiksi virsi ovat osa suomalaista kulttuuria eivät uskonnon harjoittamista

tätä henkilöstön ilmoitusvelvollisuutta ehdottomasti kannatan siitähän eduskuntaryhmämme on tehnyt lakialoitteenkin mutta eivät nuo pelkät henkilökunnan sisäiset kantelut huonosta hoidosta auta jos auttavia käsiä on liian vähän

opetusministeri virkkunen mitä aiotte tehdä että lapset saisivat jatkossakin aloittaa joulun viettonsa enkeli taivaan virrellä koulusta riippumatta

te ministeri risikko nostitte esiin puheenvuorossanne tärkeitä asioita mutta kyllä tuo poliittinen hyökkäyksenne opposition välikysymystä kohtaan meni pahasti harhaan kun väititte että opposition välikysymys olisi loukkaus vanhustenhoidon työntekijöitä kohtaan

varmasti olette lukenut tämän välikysymyksen jossa todetaan että monissa laitoksissa asiat ovat hyvin mutta sitten lääninhallituksen raportit osoittavat että paikoin on ongelmia

mutta valviran viimeinen tutkimus osoittaa että vain joka kymmenennessä hoitolaitoksessa täytetään nämä hyvän hoidon laatukriteerit

meillä tällä hetkellä samaisessa laissa mahdollistetaan samoin ehdoin verovähennykset rahalahjoituksista jotka on tehty tieteen taiteen tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämisen edistämiseksi

arvoisa rouva puhemies

muistutan että te itse myös olitte viime vaalikaudella välikysymyksessä vanhustenhoidon tilasta mukana jossa kannettiin aivan tätä samaa huolta vanhustenhoidon tilasta joka valitettavasti ei ole oleellisesti parantunut

mielestäni tähän tulisi lisätä myös mahdollisuus tehdä lahjoitus kehitysyhteistyökohteeseen

mielestäni tässä se aivan oleellinen kysymys onkin onko hallitus toteuttanut hallitusohjelman kirjausta ja niitä vaalilupauksia joita kaikki puolueet ennen viime eduskuntavaaleja antoivat vanhustenhoidon tilanteen korjaamisesta

eli haluttiin hyvää henkilöstöhallintoa ja eläköitymisen kautta niitä virkoja ja tehtäviä oli nimenomaan tarkoituskin vähentää

täällä on niin ministerien kuin hallituspuolueiden kansanedustajien suulla hoettu että odotetaan odotetaan että nähdään minkälaiseksi tämä kuntatalouden tilanne kehittyy ennen kuin ryhdytään näihin pelastustoimenpiteisiin

eli palauttamalla tuloverolakiin tällainen hiukan laajempi lahjoitusvähennys voitaisiin suomalaisia kannustaa ihan konkreettiseen yhteisvastuuseen ja auttamiseen tukea pitkälti vapaaehtoistoimintaan perustuvaa kolmatta sektoria ja edesauttaa kehitysyhteistyötavoitteiden saavuttamista

kysynkin teiltä ministeri risikko mihin on unohtunut se kokoomuksen vaalilupaus että omaishoitajien vapaapäivät nostetaan neljään päivään kuukaudessa kun niitä on nyt vain kolme

olen kyllä oikeasti huolestunut siitä että kuntatalouden kurimuksessa kunnat joutuvat tekemään ja tekevät parhaillaan sellaisia ratkaisuja joiden lasku pitkällä tähtäimellä on suuri

jo viime vuoden aikana jo sen ensimmäisen uudistuksen jälkeisen vuoden aikana saatiin enemmän säästöjä itse asiassa aikaan kuin mitä oli siinä tavoiteaikataulussa ihan tämän henkilöstövähenemän vuoksi mikä johtuu siitä että henkilöstön ikärakenne oli sen verran korkea eli he olivat lähellä eläkeikää

itse asiassa suomessa verrattuna muihin länsieurooppalaisiin maihin tämä lahjoitusten verohelpotusjärjestelmä on hyvin suppea

esimerkiksi perusterveydenhuollossa eletään jo tällä hetkellä veitsenterällä ja erikoissairaanhoitoon tulee suuria kustannuksia juuri sen vuoksi että terveyskeskukset eivät toimi

arvoisa puhemies

pääministeri ei ole tässä keskustelussa vielä vastannut siihen kysymykseen mitä tarkoitatte niillä keskusteluilla jotka korvaisivat selonteon

tällä aloitteella tavoittelen myös sitä että suomi voisi saavuttaa nopeammin ne sitoumukset joihin on sitouduttu kehitysyhteistyön tehostamiseksi

jos terveyskeskusten annetaan nyt jatkaa tätä alamäkeä niin kyllä niitä on vaikea sitten herättää myöhemmin takaisin enkä ymmärrä pääministerin logiikkaa siinä että jos lisätalousarviossa esittämämme kuntien valtionosuuksien korotus on liian pieni niin miksi hallitus ei esitä korkeampaa

mielestäni on aika oleellista kuulla vastaus koska puheenne aluksi arvioitte että tämä saattaa olla nyt lajissaan viimeinen selonteko

no missään vaiheessa ei elätelty sellaista toivetta että liikennevalvontaa olisi pystytty niillä resursseilla lisäämään

vuosittain käytävät puolustus ja turvallisuuspoliittiset keskustelut esimerkiksi pääministerin ilmoituksen pohjalta ovat varmasti tarpeen mutta eivät ne korvaa selontekoa eikä selonteko merkitse pelkkää keskustelua vaan se tarjoaa arvokkaan mahdollisuuden kaikkien valtioelinten presidentin valtioneuvoston ja eduskunnan yhteiseen konsensukseen

toki henkilökohtaisesti toivoisin sitä että poliisiin saataisiin runsaasti lisää resursseja niin liikennevalvontaan kuin kaikkeen muuhunkin poliisitoimintaan mutta sehän on ollut näiden taloudellisten paineiden takia haasteellista

vielä korostan sitä että mikäli tätä uudistusta mikä tehtiin ei olisi tehty meillä olisi kaikilla poliisitoiminnan alueilla selvästi huonompi tilanne tällä hetkellä kuin mitä se nyt on

sitä valmistellaan parlamentaarisesti sitä käsitellään eduskunnan valiokunnissa ja siitä laaditaan mietintö joka myös sitoo eduskuntaa laajasti yhteiseen näkemykseen yli puoluerajojen

toki laittomat raskauden keskeytykset ovat syntymättömän lapsen kannalta ihan yhtä turvattomia kuin lailliset ja siksi pelkkä lainmuutos tai lain tiukennus ei auta vaan tarvitaan todellakin niitä tukitoimia joiden avulla nainen voi synnyttää lapsen erilaisissa tilanteissa ja mielestäni myös tulisi rohkeasti edistää sitä mahdollisuutta että lapsen voi antaa adoptoitavaksi

omasta mielestäni selontekomenettely on vähintään yhtä tärkeä turvallisuuspolitiikassa kuin puolustuspolitiikassa josta on tuotu hyviä perusteluja täällä ei se ennen hallituksen seuraava vastaus kierrosta esiin

me voimme varmasti tästä jatkaa keskustelua vaikka näiden dokumenttien kanssa keskenämmekin

täällä on monessa puheenvuorossa todettu eduskunnan harvinainen yksimielisyys tämän asian kohdalla ja on tietysti ilo tässä hengessä olla tätä käsittelemässä

osittainhan se varmasti johtuu siitä mihin edustaja kääriäinen aiemmassa puheenvuorossaan viittasi että tässä tuo raaka ja julma vastenmielinen vihollinen yhdistää paitsi eduskuntapuolueet myös hyvin laajan joukon eri maita yhteiseen taisteluun isiliä vastaan

todellakin valtaosa aborteista suomessa tehdään sosiaalisin perustein ja sen vuoksi raiskauksen tai insestin esiin ottaminen argumentiksi ei näissä tilanteissa toimi tai niissä on kysymys marginaalisesta asiasta

mutta samalla on kuitenkin muistettava se että pelkästään sotimalla ei tätä terrorismipesäkettä pystytä poistamaan

kehitysyhteistyötä ja humanitääristä apua rauhanrakentamista siellä tarvitaan toivon mukaan myös sitä siviilikriisinhallintaoperaatiota jälleenrakentamista jossakin vaiheessa

myös insestin seurauksena syntyneet lapset mutta onneksi näitä tilanteita nyt ei esimerkiksi suomessa kovin paljon vastaan tule